yritysten yt menettelyt eivät saa olla esteenä nuorille ammattiin valmistuville harjoittelijoille kunhan harjoittelulla ei korvata lomautettuja tai irtisanottuja työntekijöitä

toimivia ja osaavia käsipareja tarvitaan niin kouluissa työvoimahallinnossa kuin työpaikoillakin ja erityisesti tukemaan nuoria työuran alkuun

tulevaisuudessa me tarvitsemme juuri näitä nuoria pelastamaan ikääntyvää suomea

arvoisa puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä taantuman taituttua tavoitteena ei ole ainoastaan samantasoinen vaan vielä paremmin toimiva hyvinvointiyhteiskunta kuin ennen lamaa oli

hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen ja parantaminen edellyttää vastuullista taloudesta huolehtimista mutta myös rohkeita rakenteellisia uudistuksia rahoituspohjaan sekä hyvinvoinnin tuottamisen malleihin

suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluu kaikille avoin hyvätasoinen koulutus toimiva terveydenhuolto ja vanhuudenhoiva sekä sosiaaliturva joka antaa joka tilanteessa riittävän tuen niille jotka eivät itse voi itsestään huolehtia

suomalaisessa yhteiskunnassa kaveria ei jätetä ei hyvinä eikä pahoina aikoina

arvoisa puhemies

yksi tärkeimmistä kauppojen vapaata aukioloa puoltavista seikoista on myös se että näin aukeaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi nuorille osa aikaiseen työskentelyyn opiskelun aikana

siksi toivonkin ettei pelkästään etsittäisi syitä siihen miksei kauppaa voisi pitää auki sunnuntaisin vaan keskityttäisiin muutoksen positiivisiin mahdollisuuksiin kuten työllisyyden lisäämiseen

lisää työtä

vaikka suomen yrittäjät ja erikoiskaupan liitto vastustivat valiokuntakäsittelyn aikana esitystä oli viesti omasta maakunnastani hyvin selkeä

kaupat auki sunnuntaiksi

luottamus on vankka siihen että ongelmakohdat joita arvellaan isojen kauppakeskusten kohdalla tässä olevan voitaisiin tulevaisuudessa yhdessä ratkaista

turismin lisääntymiseksi ja turistien palvelemiseksi on yritetty kehittää monenmoista mutta yhtenä suurena esteenä ja jarruna on ollut kauppojen epäsäännölliset ja vajaat aukiolot juuri viikonloppuisin

kouvolassa lappeenrannassa imatralla haminassa ja kotkassa ainakin katsotaan jo pidemmälle tulevaisuuteen ja osataan odottaa itänaapurimme vaurastumista ja sen kautta elintason tuomaa kaupankäynnin lisääntymistä alueellamme

uusien toimintatapojen omaksuminen lisääntyvien aukioloaikojen muodossa vie aikaa mutta täytyy muistaa että se antaa myös uusia mahdollisuuksia

torikauppiaiden erikoistavarakauppiaiden ja yrittäjävetoisten yritysten ongelmia kartoitettiin kuulemisen aikana ja uskon vilpittömästi että niistä päästään sopuun tulevien vuosien aikana

päivähoidon yksintyöskentelyn työmatkaliikenteen ja työn kuormittavuuden ongelmia käytiin läpi hyvinkin tarkasti mutta jo tällä hetkellä varsin suuri osa suomalaisista tekee säännöllisesti vuorotyötä eikä näin ollen mitään sinänsä uusia näkökohtia noussut erityisesti esiin

sairaanhoitajat lääkärit poliisit palomiehet bussikuskit huoltoasemien ja kioskien myyjät ovat hyviä esimerkkejä kaikkina viikonpäivinä palvelevista ammattiryhmistä

silloin ei voi jättää huomioimatta että kuluttajan kannalta työn ja arjen yhteensovittaminen erityisesti lapsiperheissä on helpompaa kun kaupassa voidaan asioida myös sunnuntaina lauantain kiireisten tuntien sijaan

kymmenen vuoden jälkeen emme pidä mitenkään ihmeellisenä sitä että kaupat ovat auki joka päivä päinvastoin sehän helpottaa meidän omaa jokapäiväistä elämäämme

arvoisa puhemies

en myöskään usko että nykynuorisolle kelpaa suomi kiinni sunnuntaiksi ajatusmaailma samalla tavoin kuin aikaisemmille sukupolville

arvoisa puhemies

ymmärrän hyvin että tämän lakiesityksen takana on paljon hyvää tahtoa mutta näen myös sen nurjan puolen mikä tuli sakon muuntorangaistusten osittaisessa poistamisessa

siellä on se ongelma että aina on osa taparikollisia jotka tulevat ottamaan tästä sen rikollisen hyödyn ja uskon että näin tulee käymään myös tämän yhteydessä

arvoisa puhemies

jokaisella tytöllä ja pojalla jokaisella naisella ja miehellä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet velvollisuudet ja oikeudet työelämässä päätöksenteossa ja perheessä

toki tätä pystytään hyvin valiokunnassa vielä viilaamaan mutta epäilen kyllä sitäkin

siitä saamme aika pitkälti kiittää ministeri braxin aktiivisuutta

tässä on käytetty kuitenkin aika suurena perusteluna vankiluvun vähenemisestä saatavaa säästöä ja me olemme joutuneet tähän vankiluvun säästämiseen sen takia kun olemme lopettaneet vankiloita ja tämä on minusta hieman ongelmallinen tilanne vaikka ministeri ei sitä sellaisena näekään

olemme varmaan kaikki siitä yhtä mieltä että ilmassa on vakavia merkkejä talouden heikkenemisestä

mutta yksi asia vielä on se että pelkään että tämmöinen lainsäädäntö rupeaa ohjaamaan meidän tuomiovaltaamme minkälaisia tuomioita annetaan jotta ne rupeavat näkymään sellaisena toivottuna tuloksena

tilanteen vakavuutta kuvaa hyvin myös se että kaikkiaan perhe ja parisuhdeväkivallan seurauksena kuolleet muodostavat kolmanneksen kaikista henkirikoksissa surmansa saaneista suomessa

mielestäni ne puheet joissa halutaan lietsoa yhteiskuntaa epätoivoon ovat tässä salissa lausuttuina hieman moraalittomia

espanjan uusiessa omaa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista lainsäädäntöään jopa kolmannes naisiin kohdistuneista kuolemantapauksista lähisuhdeväkivallan seurauksena väheni ensimmäisen vuoden aikana

en oikein jaksa hyväksyä niitä

uskon kuitenkin että löydämme ne keinot joilla voidaan tukea hyvän talouskehityksen jatkumista suomessa niin hyvän kuin tässä tilanteessa on mahdollista

hallituksen esitys ja lakivaliokunnan tuore linjaus siitä että lievätkin väkivallanteot ovat yleisen syytteen alaisia on aivan oikea

nyt meidän on annettava mieluummin selkeä sellainen viesti kansalaisille joka vahvistaa ihmisten uskoa tulevaisuuteen siis hyvää tulevaisuuspolitiikkaa

hyvää siinä on se että tämä elvyttävä budjetti on tehty ennen kuin amerikasta tulivat nämä huonot uutiset amerikkalaisten investointipankkien kunnosta

kiintiöillä on kuitenkin vielä paikkansa

nämä helpottavat useiden pienituloisten lapsiperheiden arkea

on myös mietittävä sitä on meri on myös mietittävä huolellisesti miten vanhempainvapaita kehitetään tulevaisuudessa erilaisten perheiden tarpeet huomioiden ja tasa arvoa edistäen

jokaisella perheellä myös monikko ja adoptio ja yksinhuoltajaperheillä tulee olla mahdollisuus perheen ja työn yhteensovittamiseen

myös eläkkeensaajien verotusta kevennetään vastaavasti ja eläkepuolisoiden verotus korjataan korkeintaan palkansaajan verotuksen tasolle vuoden alusta voimaan tulleen kansaneläkkeen korotuksen lisäksi tietenkin

vanhempainvapaista aiheutuvia kustannuksia on jaettava siten että yhteiskunta osallistuu nykyistä enemmän työntekijöiden vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen

isien vanhempainvapaan käyttö on kasvanut koko ajan mutta edelleen on etsittävä keinoja joilla vapaiden tasaisempaa jakoa sukupuolten kesken voidaan tukea

arvoisa puhemies

selonteossa on aiheellisesti nostettu omaksi kohdakseen miehet ja tasa arvo

isät on huomioitava tasa arvoisina vanhempina esimerkiksi neuvoloissa sekä erotilanteessa kun päätetään lasten huoltajuudesta ja tapaamisoikeudesta

tasa arvoselonteon nyt tullessa eduskunnan käsittelyyn toivon että siinä syvennyttäisiin edellä läpikäymiini asiakokonaisuuksiin avoimin silmin

sanon näin koska pelkkä asioiden esiin nostaminen ei riitä vaan pitää myös pystyä löytämään keinoja sukupuolesta aiheutuvan eriarvoisuuden ratkaisemiseksi

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä tavoitteena on oltava tasa arvoinen suomi

ilotulitteethan väärin käytettyinä aiheuttavat aika lyhyessä ajassa paljon vahinkoa

luovuttaminen päihtyneille

nämä ovat aika vaikeita asioita kenenkään oikeastaan valvoa

meidän pitäisi ehkä pyrkiä vaikuttamaan asenteisiin ja hintaan ja sitten rajoittaa saatavuutta niin päästäisiin ehkä parempiin tuloksiin

jos me täällä elämässä tekisimme vain niitä tarpeellisia ja välttämättömiä asioita niin tämä arki olisi aika ankeata

mustajärven puheet olivat hyvin paljon samanlaisia kuin valiokunnassa ja tässä nyt täytyy pystyä se erottamaan että vuokratyö ei ole mikään vakituinen työ

ja tuntuu siltä että nämä vuokratyöläiset itse ymmärtävät sen huomattavasti paremmin kuin vasemmistoliitto elikkä he ovat mielellään tekemänsä tutkimuksen muut

oikein hoidettuna näillä työmarkkinoilla vuokratyö on erittäin hyvä ja kätevä tapa hoitaa suomalaista työllisyyttä ja vastus porosta ja mustan

tämä asia nyt hieman kuuluu minun entiseen rooteliini niin haluaisin ottaa hieman siihen kantaa koska itse näen kyllä että tämä on enemmänkin palkkausongelma

täällä on erittäin hyvä työllisyystilanne täällä on työpaikkoja ja täällä pystyy hankkimaan saman elannon huomattavasti helpommalla kuin hätäkeskuksessa

on turha lähteä sanomaan että se ongelma olisi tuottavuusohjelmassa vaan kyllä se on hoidettavissa ihan paremmalla palkalla tasosta vain

omista ostoyritys nostaa sille että valtio varain valiokuntaan b a

täällä ollaan nyt huolestuneita ikääntyneiden ihmisten alkoholinkäytöstä kun se lisääntyy

netin keskustelua kesken päivän stx toinen asia ehdotusta sillä että hallintovaliokunta keskustelua keskusta nyt myös jos tyydytys hyväksytä heti keskustelua varten sitä pöyristyksen kulmassa asia kuin myös jaosto ehdottaa että asia näyttää susien ja terveysvaliokunta ei ole nähnyt valiokunnan lausunto keskustelua keskusta mutta voi myös nousta lähelle sen jälkikeskustelua varten lisätilaa päivystyksen neljäsosia voi myös nousta ehdottaa että asia näytetään valtiovarainvaliokuntaan

tämähän ei tarkoita sitä että meillä eläkeläiset alkaisivat nyt ryypätä vaan se tarkoittaa sitä että ihminen joka ei ole juonut aikaisemmin ollenkaan ostaa kaksi pulloa viinaa vuodessa ja täältä tulee se kasvu

meidän kannattaa huomioida sellainen asia että vaikka meillä tulee näitä erilaisia toimenpiteitä niin ne saattavat olla tehokkaita vaikka ne eivät näy siinä kokonaiskulutuksen rajoituksena koska nyt tavallaan uusi osa meidän yhteiskuntaamme alkaa käyttää enemmän alkoholia vaikka se ei olekaan mikään ongelma itse asiassa tälle ikääntyvälle porukalle

keskustelua keskustelu päättynyt omistustynyt hyväksyttyä nyt samoin merikeskus tuolla esiteltävä saisi ostaa viisi

esitys valtiovarainvaliokunta keskustelu on päättynyt hyväksytyt ja vielä samoin kosia kuusi käyty keskustelua varten keskuudessa asia sinänsä haihdutuskeskustelua keskusta mutta nyt esitys hyväksytään e

siten päivystyksen seitsemän sasi ja ehdotus valtionvarainvaliokunta jolle sosiaali ja terveysvaliokunnan asiasta lausunto keskustelua että esitys vapaaksi tai osia

ehdotus että hän löytää sivistysvaliokuntaan keskustelu tästä alkoi nyt hyväksytään samoin asia yhdeksän caden v

samoin asia kymmeneltä visio yksitoista ehdotus sitä löydykään mainitse talousvaliokunta

arvoisa puhemies

tosiaankin oppositio loistaa poissaolollaan ja ilmeisesti tässä palo ja pelastustoimessa minun täytyy nyt toimia jonkin näköisenä pienenä oppositiona

ymmärrän kyllä että tavoitteenasettelun pitää tässä asiassa olla hieman alle toteutuneen mutta kun ei siellä ole mitään toimenpiteitä miten näihin päästäisiin niin tuntuu vähän arvailulta

tämähän tarkoittaa sitä että joko meidän pitäisi ruveta rakentamaan lisää palolaitoksia ja palkkaamaan henkilöstöä tai sitten nykyisissä palotehtävissä ei ole ajettu tarpeeksi nopeasti

kun lisäämme siihen riskikertoimen jonka palomiesten ikääntyminen sekä ammattikunnan nykyinen pelastusvalmiutta heikentävä eläkeikä tuovat tullessaan ovat vitsit vähissä

arvoisa puhemies

äskeinen puheenvuoro oli kyllä erittäin kannatettava

oikeassa elämässä suomalaisia menehtyy jatkossa tapaturmaisesti sekä palokuolemien kautta paljon enemmän kuin tänä päivänä vaikka me kuinka olisimme budjetoineet tämän alemmaksi